vaikuttaa kuitenkin siltä että venäjä on valinnut suuntansa ja se suunta ei ole ollut yhteistyön suunta se ei ole ollut keskinäisriippuvuuden korostamisen suunta sen eurooppalaisten naapureiden kanssa

sitä tärkeämpää on se että me pidämme kiinni tästä omasta sitoumuksestamme

tässä on yksittäisiä päätöksiä jotka asettavat taakkaa paremmin ansaitseville heille joilla on omaisuutta ja tässä on yksittäisiä päätöksiä jotka helpottavat kaikkein pienituloisimpien asemaa

meillä on mahdollisuuksia heikentää hiilen asemaa kotimaassa muuttamalla verotusta näitä päätöksiä hallituksen olisi järkevä tehdä ja totta kai sitten sellaisella investointipolitiikalla joka tukee nimenomaan sitä että me saamme sellaisia laitoksia jotka voivat teknisesti polttaa enemmän puuta ja tarvitsevat vähemmän turvetta sidospolttoaineena

edustaja soini luetteli joukon nimekkäitä ekonomisteja jotka ovat kritisoineet euroa mutta hän ei sanonut mitä perussuomalaiset ajattelevat markkaan siirtymisestä

arvoisa puhemies

sitten pettymys

jo toisen kerran tämän hallituskauden aikana yliopistojen määrärahoja leikataan

voi olla että pakotteet ovat osa neuvotteluratkaisua siinä vaiheessa kun se yhdistelmä jossa on sekä pakotteet että muut syyt jotka ovat ajaneet venäjän taloutta ahtaammalle alkaa toden teolla tuntua venäjällä

kuitenkin vain muutamia vuosia sitten suomessa tehtiin suuri yliopistouudistus johon varmasti on ladattu aika paljon odotuksia siinä että se on yksi niistä asioista joilla rakennamme tämän maan tulevaisuutta

mitä hyvänsä tästä kriisistä syntyy tai seuraa mikään siitä ei ole jotain sellaista mitä perussuomalaiset ovat ajaneet

millä tavalla opetusministeri ja pääministeri näkevät sen onko eduskunnalla täydet mahdollisuudet harkita tätä asiaa ja miettiä voisivatko nuo samat säästöt löytyä jostain muualta kuin yliopistoista jostain muualta kuin tulevaisuuden rakentamisesta

edustaja soini ei ei ja ei taisi olla teidän kolmekohtainen ohjelmanne

ja edustaja soini te saatte olla eri mieltä totta kai te saatte olla eri mieltä mutta lopettakaa jo se marttyyriksi heittäytyminen

arvoisa puhemies

välikysymyksessä ja suomalaisessa keskustelussa yleisemminkin kriisin syynä on nähty nimenomaan tiettyjen maiden velkaantuminen liikaa

ehkä tämä muiden velkaantumisen korostus suomessa johtuu osittain siitä että meillä on jostain syystä hieman ylemmyydentuntoinen tarve korostaa sitä ikään kuin emme itse olisi usein historian aikana myös velkaantuneet

mittavia finanssikriisejä on aina seurannut vaikea reaalitalouden taantuma ja ongelmia rahoitusmarkkinoilla

arvoisa puhemies

tavallisten ihmisten arjessa leikkaukset palkoissa tai julkisissa palveluissa tuntuvat aivan riippumatta siitä missä valuutassa ne tapahtuvat

kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa kysyttiin tai pohdittiin vihreiden kantaa ydinvoiman lisärakentamiseen

arvoisa puhemies

lapset käyvät yhä useammin koulua köyhimmissäkin kehitysmaissa lapsikuolleisuus on vähentynyt äitiyskuolleisuus on vähentynyt ja nälkä ja köyhyys maailmassa ovat vähentyneet

tämä ratkaisu ydinvoiman lisärakentamisesta on kuitenkin ollut sellainen joka on jakanut hallituksen rivejä

ei ole järkevää velkaantua liikaa

vihreä ministeriryhmä on äänestänyt näitä periaatepäätöshakemuksia vastaan sen vaihtoehdon puolesta joka muun muassa kansanedustaja oras tynkkysen puheenvuorossa tuotiin esiin

se lisää riippuvuutta rahoittajista eikä korkea velka ole ollut mikään erityinen merkki hyvästä hyvinvointivaltiosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen kerännyt kansanedustajien nimiä talousarvioaloitteeseen jossa ehdotetaan saamen kielipesien rahoitusta nostettavaksi sille tasolle jota opetus ja kulttuuriministeriö valtiovarainministeriölle alun perin ehdotti

taloutta on myös mahdollista tasapainottaa silloin kun torjutaan harmaata taloutta ja estetään veronkiertoa

tässä asiassa hallituksessa on ollut kaksi mielipidettä

kärkkäiselle

olen iloinen siitä että tämä aloite on saanut tosi laajasti tukea kaikista eduskuntapuolueista ja olen myös iloinen kuullessani sen että ministeri aikoo joka tapauksessa varmistaa että rahoitus ei ainakaan laske tämänvuotisesta kun tullaan ensi vuoteen koska kaikkien kolmen saamen kielen elvyttäminen on ehdottoman tärkeä tavoite

suurimmassa osassa euroopan maita on tämän kriisin aikana tehty eläkeuudistus ja sekin on oikeudenmukaista että eliniän odotteen pidentyessä töitä tehdään pidempään

edustaja jaskari pohti äskeisessä puheenvuorossaan onko meillä energiapolitiikassa toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja ja kyllä meillä valitettavasti ja tosiasiassa on

te taisitte todeta että teillä on tässä asiassa kaksi kantaa

millä tavoin suomi voisi kuitenkin tulevina vuosina päästä tuohon pitkään tavoiteltuun kansainväliseen tavoitteeseen

arvoisa puhemies

tähän samaan aikaan suomi on selvästi jäänyt jälkeen siitä kehityksestä jossa maailmanmarkkinoilla on menty eteenpäin siitä kehityksestä jossa on ollut dynamiikkaa ja jossa uusiutuvat ja energiatehokkuus ovat kasvaneet

finanssisektorin sääntöjen ja riskinoton täytyy muuttua ja finanssisektorin tulee osallistua nykyistä huomattavasti selkeämmin veronkantoon

ei se ole

kokoomuksen energiapolitiikan kärki on ollut ajaa ydinvoimahankkeita läpi vähän realiteetteihin katsomatta ja tästä on ollut suomelle valtavasti haittaa

miten muuten tullaan viemään eteenpäin saamen kielen elvytysohjelmaa

tätä työtä on euroopassa kriisin puhkeamisen jälkeen tehty olemme tehneet useita hyviä päätöksiä mutta meiltä puuttuvat päätökset transaktioveroista ja muista finanssisektorin veroista

me olisimme voineet olla niissä isompi tekijä mutta emme ole olleet

suomalaisesta ydinvoimavoimapolitiikasta on ollut valtavan suuri haitta suomalaiselle vientiteollisuudelle ja suomalaiselle korkealle energiaosaamiselle

niihin on sidottu tai aiotaan sitoa iso määrä pääomia ja tämä kaikki on pois kotimaisen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämisestä

me tarvitsemme tiukempaa valvontaa automaattista tietojenvaihtoa jotta voimme varmistua verotuloista jotta voimme varmistua siitä että kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä

meillä olisi niin paljon enemmän mahdollisuuksia tässä maassa kasvattaa meidän nyt jo loistavaa cleantech sektoriamme jos me todella valitsisimme sen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ja saisimme kotimarkkinan kukoistamaan ja sitä kautta viennin kasvuun

mahdollisuudet hallita velkaa liittyvät omalla karulla tavallaan tulevaisuudenuskoon jota euroopassa näyttää välillä olevan vähemmän kuin esimerkiksi yhdysvalloissa tai aasiassa

kyky hallita velkaa liittyy siihen luotammeko itse siihen että voimme synnyttää uutta luoda uusia työpaikkoja pitää kiinni siitä että entiset säilyvät

me tarvitsemme investointeja

arvoisa puhemies

pelkkä säästäminen tulee tarkoittamaan sitä että menetämme työpaikkoja jos emme samalla valitse sitä mihin investoimme missä haluamme rakentaa uutta

olisin sanonut muutaman sanan niihin puheenvuoroihin joissa on puhuttu kivihiilestä ja siitä kuinka paljon viime vuonna esimerkiksi suomessa on käytetty kivihiiltä ja onko turvetta korvattu kivihiilellä

tuntuu selvältä että euroopan kannattaa investoida nimenomaan kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan resurssitehokkaaseen talouteen

edustaja kärnälle oikeastaan esittäisin toivomuksen että varmasti kannattaa niin kärnän sosialidemokraattien kuin meidän kaikkien hallituksessa olla ennen kaikkea nyt edistämässä sitä että euroopan unionin tasolla saadaan riittävän kunnianhimoiset päästötavoitteet koska se on se kestävin ja pitkäaikaisin keino jolla voidaan hiiltä saada ulos euroopan markkinoilta ja jolla voidaan korvata hiiltä vaihtoehtoisilla polttoaineilla

jos rakennamme ilmastopolitiikassa edistyksellistä resurssitehokasta eurooppaa meillä saattaa olla myös jotain annettavaa ja myytävää euroopan ulkopuolelle

arvoisa puhemies

se myös omalta osaltaan auttaisi kotimaisia polttoaineita suhteessa kivihiileen

hallitus on tehnyt hyvin määrätietoista politiikkaa koko kautensa ajan sen eteen että myös niille ihmisille joilla on pienet palkkatulot jäisi tekemästään työstä enemmän käteen

mielestäni ihan objektiivisestikin ottaen edustaja johanna karimäen pitämässä vihreiden ryhmäpuheessa esitettiin aika lavea paletti niitä suuntia joista suomen tulevaa kasvua kannattaisi etsiä

samaan aikaan on tehty määrätietoisesti politiikkaa sen eteen että ne ihmiset jotka jonain hetkenä elävät sosiaaliturvan avulla voisivat siirtyä tekemään töitä niin että se olisi heille itselleen mahdollisimman kannattavaa

me olemme riippuvaisia toisistamme tunnustamme sen nyt ehkä avoimemmin kuin aikaisemmin ja olemme tiukentaneet keskinäisten sääntöjemme valvontaa

cleantechin sisällä energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat suurimpia aloja

tämä on ollut mielestäni hyvä asia

ongelmissa olevia maita tulee välikysymyksenkin mukaan lainoittaa imfn kautta mutta jostain syystä kysyjät unohtivat että imf olemme myös me

se osoittaa arvostusta pienituloisia ihmisiä ja niitä ihmisiä kohtaan jotka siirtyvät töihin

tämä mielestäni kertoo siitä että suomen itsensä sekä täällä että euroopan unionissa kannattaa seistä kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden takana sillä ne ovat myös niitä jotka tuovat suomelle vientimahdollisuuksia

näyttää siltä että esimerkiksi toimeentulotuen ja palkkatulojen yhteensovittamisessa olisi vielä tehtävää jotta palkkatulo kannattaisi myös silloin kun siirtyy toimeentulotuelta palkkatyöhön

arvoisa puhemies

viimeiseksi arvoisa puhemies on mielestäni myös hyvä tunnustaa se että osa tästä kriisistä liittyy siihen millä tavalla euroalue on rakennettu ja ehkä ennen kaikkea siihen minkälainen on keskuspankin rooli euroalueella

tähän keskusteluun itäeurooppalaisesta traditiosta tai keskieurooppalaisesta traditiosta haluaisin itse tuodaan demokratian näkökulman ja keski euroopassahan tuoda demokratianäkökulman

meillä keskuspankin rooli on ollut kapeampi

uskon itse että kriisistä selviämistä auttaisi yhdistelmä jossa maat huolehtivat omasta julkisesta taloudestaan ja tämä antaisi euroopan keskuspankille luottamusta toimia aktiivisemmin myös eurooppalaisen kasvun ja työllisyyden takaajana

edustaja martti korhonen otti esiin näitä syntyneitä aika hyviä suuria kuntia joissa monet kunnat ovat yhdistyneet ja niiden hyvä puolihan on nimenomaan siinä että sinne päättäjät valitaan suorilla vaaleilla

silloin olisi perusteltua sillekin tasolle valita nimenomaan suorilla vaaleilla edustajat

mielestäni tässä keskustelussa kannattaa aina ottaa huomioon tämä kansalaisten päätäntävalta eikä ihannoida sellaisia maakuntien liittoja joita meillä nykyään on

arvoisa puhemies

kaksi kysymystä

ensimmäinen kysymys ministeri kiurulle koskien julkisen sektorin rakennuskantaa ja meidän korjaustarvettamme

miten tämä korjausvelka suhteutuu siihen valtioneuvoston kantaan että valtioneuvosto näin kategorisesti on sitä mieltä että komission ehdottama korjausmäärä on selvästi liikaa

arvoisa puhemies

siitä että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on tärkeää on tässä keskustelussa vallinnut hyvä yksimielisyys

ministeri häkämiehelle kysymys siitä että eikö kuitenkin ole meidän etumme että tietäisimme että muut unionin maat pääsevät reippaasti eteenpäin energiatehokkuustavoitteissa koska jos unionissa onnistutaan energiatehokkuuden parantamisessa meillä jää ikään kuin toimintavapautta tuotannollisessa toiminnassa päästöille

harvoin välikysymyksessä itsessään myös näkyy jo tekstissä se että kysytään sellaisesta teemasta joka selvästi on istuvalle hallitukselle tärkeä ja jossa on meneillään valmistelua lainsäädäntöä jo hyväksyttyä lainsäädäntöä

käsittelemme tässä välikysymystä niin tärkeästä aiheesta että kysyjätkin ovat kiinnittäneet huomiota siihen kuinka paljon uusia toimenpiteitä ja uutta lainsäädäntöä harmaan talouden torjunnaksi ja talousrikollisuuden torjunnaksi on annettu

sen lisäksihän keskustelussa on tullut myös asianmukaisia ideoita siitä miten näiden toimenpiteiden jälkeen tästä eteenpäin jatketaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa mikä on suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeistä koska haluamme kaikki turvata yrityksille jotka noudattavat lainsäädäntöä tasapuoliset edellytykset toimia markkinoilla yrittäjille edellytykset yrittää ja haluamme turvata työntekijöiden kannalta reilut ja toimivat työmarkkinat

arhinmäki totesi puheenvuorossaan että edellisen laman virheistä on täytynyt ottaa opiksi ja näin hallitus on toiminut

taantuma on otettu vastaan elvyttävällä politiikalla jolla on pystytty hillitsemään työttömyyden nousua ja saamaan työttömyys kääntymään laskuun

erityistä huomiota on kiinnitetty nuorten työttömyyden torjuntaan ja nuorten työttömyys onkin nyt reippaassa laskussa

arvoisa puhemies

edustaja rajamäki omassa puheenvuorossaan otti esiin sen tosi hyvän asian että kansallispuistoilla suomessa on paikallisten ihmisten tuki sekä olemassa olevilla kansallispuistoilla että kuten tämä uusi kansallispuistojen valmistelukierros on osoittanut myös tulevilla kansallispuistoilla

koko sillä toimenpiteiden kirjolla jota on rahoitettu ammatillisen koulutuksen paikoilla työpajapaikoilla palkkatuetulla työllä ja neuvonnalla on pystytty vaikuttamaan siihen että käytännöllisesti katsoen nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä ei ole tässä taantumassa syntynyt

koloveden kansallispuistohan on eteläisen suomen kansallispuistoista poikkeus tämän hirvenmetsästyksen osalta ja se että hirvenmetsästys täällä on sallittua liittyy puiston perustamiseen ja siihen että on haluttu varmistaa myös tämä paikallisten asukkaiden tuki

tämä on erittäin hyvä asia että olemme pystyneet rakentamaan nuorille siltaa tämän taantuman yli lieventämään suhdanteiden vaikutusta tähän ryhmään

ympäristövaliokunta on omassa harkinnassaan halunnut pitää tämän poikkeuksen voimassa eli sen että tämän kansallispuiston alueella poikkeuksellisesti hirvenmetsästys on sallittua

olen itse ollut helpottunut siitä että pitkäaikaistyöttömyys on laskenut edellisen kahden kuukauden ajan